täytyy sanoa että se on iso juttu

me olemme nyt saaneet homeasioihin vähän rahaa lisää mutta on aivan totta niin kuin täällä tuli esille sen lisäksi että me näihin homeongelmiin varaudumme myöskin se että meillä tietotekniikka ja muu teknologia vaatii hieman erityyppistä ja tämän päivän hoito vaatii erilaista rakennusta

oli ympäristövaliokunta annettava lausunto jätekeskustaa varten esitellään päivikin kolmas ja viides asia voi mennä ehdotetaan siellä otetaan liikenne ja viestintävaliokunta on keskustelu on käynyt asia arvoisa herra puhemies

siitä syystä tämä on niin valtavan suuri juttu

alun perin siihen on aivan liian vähän resursseja varattu ja myöskin kyllä täytyy sanoa että varmasti siinä asioitten johtamisessakin on ollut kehittämistä

lähetekeskustelua varten stella päivystyksen kolmas kuudes asia kuin lakia ehdotetaan säilytetään talousvaliokuntaan keskusteluun pääsee asia lähetetään talouteen valiokunta jälkikeskustelua varten esitellään päivän kisan kolmas dseitsemän rasian voimme neuvosto ehdottaa että asia löytyy työelämän tasa

veteraanien kotipalvelusta kysyttiin ja mielestäni se on erittäin hyvä että kuntoutus sinänsä kuntoutusrahat saatiin pidettyä ja jopa lisääkin niihin kun alun perin oli pelko että ne putoavat

kiitoksia myöskin tästä vanhustenhuoltolain tukemisesta

harva se herra puhemies pakertaa muutettavaksi siten että valtiotyönantajan palveluksessa olevat työsuojeluhenkilöt ja muut työsuojeluhenkilörekisterilaissa luetellut henkilöt ilmoitetaan rekisteröitäväksi työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin

meillähän on vanhustenhuollossa sen lisäksi että me olemme tätä lakia tekemässä myöskin valvontaa tehostettu ja siitä on nyt jo näkyvissä erittäin hyviä toimia

me olemme juuri nyt sitä pohtimassa kuntien ja valtiokonttorin kanssa mikä on kuntoutuksen käsite eli kotiin vietävät palvelut miten kotona voitaisiin kuntouttaa ja samalla sitä kotipalvelua lisätä sinne tämäkin on meillä nyt kehittelyn alla

aiemmin valtion työsuojeluhenkilöt on ilmoitettu rekisteröitäväksi valtiokonttoriin

olen todella itsekin harmissani siitä ruotsissa asuvien veteraanien kotipalvelusta että sitä ei pystytty nyt mahdollistamaan mutta valitettavasti taloudellinen tilanne oli tämä

sosiaalihuoltolaissa on ollut jo vuosikausia tämä asia että pitää järjestää rahaa myös lapsiperheille mutta se on kunnissa siirtynyt vanhuksille

sitten täällä puhuttiin mielenterveysongelmista ja ministeri hyssälä muun muassa on masto ohjelmaa vienyt eteenpäin joka pyrkii nimenomaan näitä mielenterveysongelmista johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä vähentämään

perhehoito mihin ed

koska tässä muutoksessa on kyse siitä että muutetaan laki vastaamaan käytännössä toteutunutta muutosta ei muutokseen johtaneita syitä ole selvitetty

mutta se että varsinainen tällainen ikkuna mielenterveys varsinaiset tällaiset mielenterveysdiagnoosit eivät ole lisääntyneet mutta pahoinvointi sinänsä on lisääntynyt

teroka ohjelma eli terveyserojen kaventamisohjelma on meillä käynnissä ja terveydenhuoltolaki tulee sitten tukemaan tätä hyvinvointisuunnitelmien kautta eli kuntien tulee rakentaa hyvinvointisuunnitelmat

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

meillä on hyvin erikoissairaanhoitoa resursoitu mutta valitettavasti perusterveydenhuollosta puuttuu sitä ja nimenomaan kun ei avohoito toimi niin sitten erikoissairaanhoito maksaa hurjasti

perhehoidosta tuossa jo totesinkin

lisäksi ehdotetaan että liikenteen turvallisuusvirasto voisi jatkossa myöntää väliaikaisen merityösertifikaatin ilman työsuojeluviranomaisen aluksella tekemää tarkastusta silloin kun tarkastus arvioidaan tarpeettomaksi

työsuojeluviranomainen antaisi sertifikaatin myöntämiseen vaadittavan lausuntonsa laivaisännän toimittaman ilmoituksen perusteella

meillä on vuorohoitopäiväkodit

nyt jatkuvat jälleen meidän ministeriemme esitykset elikkä nyt ulkoministeriön ministeri toivakka esittelee oman esityksensä

väliaikainen sertifikaatti myönnetään silloin kun alus valmistuu telakalta siirtyy toisesta lippuvaltiosta suomen lipun alle tai kun vastuu aluksen toiminnasta siirtyy uudelle laivanvarustajalle

perhekeskuksia käynnistetään

lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian vitas

arvoisa herra puhemies

vanhustenhuollosta on juuri tullut selvitystä ja siinä lääninhallitusten selvityksessä ei ole sitä kuinka laajasta ongelmasta on kysymys

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään työelämä ja tasa arvo puolia

pöydällepanoa varten esitellään päivä riskin kolmaskymmenesyhdeksäs asia huimin johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeksastoista kuudetta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttänee

eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona kahdeksastoista kuudetta kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

nyt siellä tuli vielä lisääkin

niissä vain ongelma on se että monta kertaa se tulee pitkällä juoksulla tosi kalliiksi mutta pakkohan meidän on erilaisia vaihtoehtoja tehdä

siitä syystä jo viime keväänä kun saatiin selvitystä ja arviointia suositusten toimeenpanosta huomasimme että varmasti vanhustenhuoltolaki tarvitaan

myöskin tällaista rahoitus oytä on siellä tarjottu yhdeksi vaihtoehdoksi aivan niin kuin ulkomaisetkin esimerkit meille antavat ruotsistakin

asia

hyvin paljon on osaamisesta kiinni johtamisesta kiinni niistä tiloista laitteista peleistä ja vehkeistä mutta totta kai riittävästi osaavaa henkilöstöä sinne tarvitaan

södermanille haluan sanoa että en ole ikinä teille sanonut että ei se kuulu minulle koska minä en koskaan sano niin vaan olen sanonut että valitettavasti me emme voi lisätä näitä ryhmiä laajentaa näitä ryhmiä

olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä että varmasti he olisivat sen ansainneet mutta valitettavasti meillä ei siihen rahaa ole

kohtuuhintainen palveluasuminen on meillä nyt luupin alla koska siihen ei ole mitään asiakasmaksuja määritelty ja rajattu

minun mielestäni se ei voi olla niin että suomalaiset maksavat sen asian vaan se on nimenomaan tarkkaan harkittava että se saadaan täsmättyä juuri niille ulkolaisille rekoille ketkä niitä sitten käyttävätkin eli sitä samaa mitä

meidän on katsottava tämä palveluasuminen ja siihen on tällä hetkellä kyllä selvitys meneillänsä

lisäpöytäkirjan ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on päättyi

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksassa syönyt voida hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin asian käsittely päättyi

ja tässä yhteydessä jo sanon että saamme viestinnällä pieni vihreä

sitten kaiken kaikkiaan näistä rakenteista kysyisin joko me nyt ymmärrämme että ei pienillä kunnilla ole kantokykyä riittävästi vanhusten vammaisten mielenterveysongelmaisten palvelujen kehittämiseen

selonteon hankehan se on se on aivan totta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asiat voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin päättyi

edustaja vehviläiselle kiitos puhuitte tästä jäänmurtajasta ja olette itsekin sitä mieltä että se ei välttämättä ole hyvä että se aikoinansa liikennevirastolle annettiin

asian käsittely päättyi

vaikkei sillä nyt vissiin vielä nimiä ole niin toivon että lady sisu pääsee sitten jossain vaiheessa lipumaan myöskin jäänmurtotehtäviin

asian käsittely päättyi

tutkija emilia lahti joka on tutkinut sisua on tullut siihen tulokseen että jäänmurtaja on hyvä esimerkki suomalaisesta sisusta se symboloi sitä joten lippu salkoon lady sisulle sitten kun se valmistuu

asia

tiedoksi kysyjälle että se on julkinen lista minkä me olemme esittäneet valtiovarainministeriölle ministeri rinteelle ja pääministerille heidän kysyessään sitä

edustaja tuominen poissa edustaja ruohon porissa peruste heinäluoma poissa edusteisyys oli poissa

mehän teimme valtavan pitkän listan siitä syystä että varmasti löytyy niitä rahoitettavia hankkeita myös suomeen ja ne on tarkkaan harkittu on arviointi tehty että mihin voi taas sinne millä me voisimme edistää nimenomaan kasvua ja elinkeinoelämää ja elinvoimaa

te kysyitte myöskin tästä tunnin radasta koska se on yksi siellä listoilla ja totta kai selonteon hankkeita mutta sitten on myöskin muita hyviksi havaittuja enkä ole käyttänyt tässä listassa mitään fms metodia eli from my stetson vaan ihan oikeasti olen liikennevirastosta tilannut arvioinnin hyödyistä

eduskunnan täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesviides viidettä kaksituhattakuusitoista kello asian käsittely päättyi